oppisopimuskoulutuksessa sitten puhutaan siitä että yrityksen kanssa tehdään sopimus jossa sitten yritys myös vastaa työssäoppimisesta siellä ja maksaa myös palkkaakin

pohjoismaisessa neuvostossa emme suoraan tietenkään tee lakeja joten voimme antaa suosituksia maiden parlamenteille ja sitten valvoa että niitä myös toteutetaan

tämä on hyvä asia

siksi edelleen pahoittelen koulutuksen järjestäjien puolesta opposition farssia valiokunnassa joka esti tämän toisen asteen koulutusta koskevan kokonaisuudistuksen käsittelyn

tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta

on tärkeää kuulla yhteistyöministerin ja kyseisen asian avainministerin näkemyksiä mihin pohjoismaisessa yhteistyössä voimme edetä

näihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää taloudellisen aseman turvaamista niin että yliopisto kykenee kaikissa olosuhteissa antamaan vapaaseen tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä muutoinkin toiminnallaan aikaansaamaan myönteistä yhteiskunnallista vaikutusta

yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja henkisten voimavarojen laajan käytön edistämiseksi nimenomaan yliopistoverkostolla on merkittävä vaikutus suomen eri osien ja koko kansantalouden myönteiseen kehittymiseen

tämän esimerkin valossa on suotavaa todellakin että laajakaistarakentamista ohjeistetaan ja valvotaan jatkossa paremmin ettei kalliita hukkainvestointeja pääse syntymään

suomen valtuuskunnan työvaliokunta vieraili myös arktisella alueella ja kuuli niistä mahtavista mahdollisuuksista joita voisimme suomalaisina olla edistämässä

eli toistan vielä että nyt kunnat vetäytyvät pois hankkeesta kuten keski suomessa on käynyt ja tilanne on täysin lukossa eikä palvele ketään

meitä suomalaisia oikein pyydettiin että tulkaa tänne sen asiaosaamisen ja taidon kanssa joita teillä on

ilman järjestäjäverkon kehittämisen kautta tapahtuvaa tehostamista päätetyt säästöt joudutaan toteuttamaan pääosin opetuksesta ja siihen kohdistettavista resursseista

koulutuksen järjestäjät eivät voi jatkaa toimintaansa entisin edellytyksin eli järjestäjäverkon kehittäminen on edellytys uudistuvan rahoitusjärjestelmän toimivuudelle

arvoisa puhemies

aalto yliopisto on niin kuin hyvin tiedämme saanut suurimman osan yliopistoille suunnatusta määrärahojen lisäyksestä ja nimenomaan ilman minkäänlaisia yliopistojen tasa arvoisen kohteluun ja niiden toiminnan laatuun tai laajuuteen perustuvia syitä

julkisoikeudelliset yliopistot eivät heikentyneen taloutensa vuoksi kykene enää tällä hetkellä hoitamaan parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia tarpeellisia tehtäviään minkä seurauksena niiden toiminnan vaikuttavuus vähenee

osoituksena jo alkaneesta talousahdingosta ovat hyvin tietämämme eräässä yliopistossa toteutetut henkilöstöirtisanomiset ja laitosten lakkauttamiset

kyllä tässä tämän lain yksin hyväksymisessä ollaan nyt viemässä alas juuri niitä pieniä haja asutusalueiden yksiköitä

viimeisimpänä sovimme muun muassa pohjoismaiden yhteisestä koulupäivästä jolloin jokaisessa maassa puhuisimme ihmisoikeuksista demokratiasta ja kansalaisuudesta lapsen näkökulmasta

arvoisa puhemies

esitin asiaa kehitettäväksi kulttuuri ja koulutusvaliokunnassa ja ilokseni saimme aikaan päätöksen budjettivarauksesta jolla mahdollistetaan viittomakielen verkoston vuosittainen fyysinen kokous

uuden yliopistolain myötä rahoitus on käytännössä keskittynyt tekniselle tieteelle kun taas esimerkiksi lapin yliopistoa edustavat alat ovat erittäin olennaisia yhä enenevässä määrin palveluihin perustuvassa yhteiskunnassamme

tämä tarkoittaa suunnittelematonta ja nopeaa aloituspaikkojen vähentämistä ammatillisesta koulutuksesta ja yksikköhintojen alentamista lukiokoulutuksessa

sinänsä nykyinen yliopistolaitoksen kokonaisrahoituksen taso mukaan lukien myös finanssisijoitukset on riittävä jos määrärahat kohdennettaisiin nimenomaan tasapuolisesti kaikkien yliopistojen kesken

siksi vetosin jo aikaisemmin tässä muuttuneessa tilanteessa muun muassa pääministeri stubbiin että hän olisi tajunnut vetää koko esityksen valtioneuvoston istunnossa pois käsittelystä

ehdotettu selvitys olisi yksinkertaisempi ja nopeampi tapa saattaa yhteiskunnallisesti merkittävä asia eduskunnan tietoon kuin esimerkiksi selontekomenettely

vaihtoehtona voisi olla yliopistolain väliaikainen muuttaminen jolla varmistettaisiin tietyn siirtymäkauden aikana erityisesti heikossa taloudellisessa asemassa olevien yliopistojen asema

opetusministeriön on seurattava yliopistojen määrärahojen riittävyyttä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja on ryhdyttävä ennakollisiin neuvotteluihin yliopiston kanssa jos sen määrärahat eivät riitä sovittujen tehtävien suorittamiseen

jos yliopiston toiminta määrärahojen riittämättömyyden tai muun syyn vuoksi uhkaa kokonaan vaarantua valtioneuvoston tulee toimittaa asiasta laadittu selvitys eduskunnan tarkastusvaliokunnalle ja sivistysvaliokunnalle

arvoisa puhemies

ruotsi on yhtä ihana kieli oppia kuin kaikki muutkin kielet

minulla oli ilo ja kunnia toimia yksi vuosi ruotsin kielen opettajana kun eräs alakoulun luokka joka oli siirtymässä seitsemännelle ei mahtunutkaan sinne yläkoulun tiloihin ja se oli aivan ihana ruotsivuosi ja ne lapset oppivat valtavasti sen vuoden aikana jopa puhumaan lauseita ja olivat siitä todella iloisia

minä luulen että tässä on kysymys aika paljon myös siitä miten me suhtaudumme oppimiseen yleensä kielen oppimiseen ja myös niihin keinoihin miten tätä kieltä voidaan opettaa

arvoisa puhemies

tämän esityksen tavoitteenahan on ennen kaikkea edistää hoidon jatkuvuutta ja potilasturvallisuutta mahdollistamalla potilaan ajantasaisten tutkimus lääkitys ja hoitotietojen saatavuus

voisiko ministeri kertoa jotakin ajatuksia millä tavalla me voisimme kehittää kielenopetusta niin että oppiminen olisi mielekästä kaikille ja olisiko myös opettajakoulutuksessa jotakin tehtävää tältä osin

sähköiset palvelut ja sähköinen asiointi ovat suurimmalle osalle meistä kansalaisista jo arkipäivää tavalla jos toisella mutta tässä esityksessä on tietenkin erityisen tärkeää huomioida se että kyseessä ovat erittäin arkaluontoiset asiat joitten tietosuojan pitää olla kunnossa kun rekistereitä yhdistetään elikkä virheitä ei saa tulla

arvoisa puhemies

kaiken kaikkiaan tämä hallituksen esitys on erittäin tervetullut ja ammatillisen koulutuksen kehittämiselle on tietenkin olemassa hyvin tärkeitä syitä kuten olemme täällä niitä jo kuulleet

ensisijainen tavoitehan on tuottaa työmarkkinoille työvoimaa osaavaa sellaista ja nimenomaan sen tarjolla olevan koulutuksen pitää pystyä vastaamaan nykypäivän tarpeisiin ja työelämän toiveisiin ja tarpeisiin

kaiken kaikkiaan on erinomainen asia että tämän esityksen myötä hoitavalla henkilöstöllä on käytössään kattavat tiedot potilaan aiemmasta hoidosta ja lääkityksestä

sen sijaan minulla on vähän semmoinen pelko että jos oikein huonosti käy nyt säädettävät pykälät tulevat heikentämään ikään kuin tätä kontribuutiotamme harmaan talouden torjumiseksi

valiokuntakin on todennut mietinnössään että ammattirakenne muuttuu meillä koko ajan ja työmarkkinoiden muutos on myös hyvin nopeaa ja kasvanut koko ajan

myös se minkälaisia tapoja tehdä työtä meillä on muuttuu ja se osaaminen mikä kerran on hankittu ei välttämättä riitä vaan sitä on pystyttävä työuran aikana päivittämään ja uudistamaan

tässä uudessa liikuntalakiesityksessä uudistetaan valtion vastuuta liikuntapolitiikasta ja kunnan vastuuta ja yhteistyötä liikunnasta alueellisen liikuntatoiminnan tehtäviä valtion liikuntaneuvoston tehtäviä sekä liikuntaa edistävien järjestöjen valtionapukelpoisuutta ja myös valtionavustusten myöntämistä koskevia säädöksiä

nimittäin pahimmillaan kun nämä vapautetaan suomalaisista eläkemaksuista niin se hyöty saattaa mennä joka siitä vapauttamisesta jollekin koituu sitä vapauttamisesta saattaa johtaa usein joiltain osin harmaan talouden hyväksi ja näitten työntekijöitten vahingoksi

tarvitaan myös semmoinen tutkintorakenne joka mahdollistaa nimenomaan työelämän perusvalmiuksien saavuttamisen sekä myös ammatillisen osaamisen lisäämisen ja uudelleen suuntaamisen ja päivittämisen ja niin edelleen

tämä on ehkä tämä ongelma

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

uudistettavan lain keskeinen tavoite on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä fyysistä toimintakykyä lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan kansalais ja seuratoimintaa sekä huippu urheilua samoin kuin liikunnan ja huippu urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa

tässä halutaan nimenomaan selkeyttää ammatillista peruskoulutusta ja myös aikuiskoulutuksen osalta lainsäädännön tutkintorakenteen ja tutkintojen perusteita sekä niitä koskevaa muuta säätelyä

näistä enemmistö on juuri matalan koulutuksen vaativissa työtehtävissä erityisesti metalli ja rakennusalalla sekä matalan palkkatason palvelualalla

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä ammattikorkeakoululain muuttamisesta ammattikorkeakoulujen koulutustehtävää koskevaa sääntelyä ehdotetaan uudistettavaksi

on jo selvästi nähtävissä että tulevina vuosina näitä työntekijöitä tulee erityisesti palvelu ja hoiva alalle

sivistysvaliokunta on korostanut omassa lausunnossaan että ehdotettu liikuntalaki tavoitteineen tuo julkiselle vallalle keskeisen tahtotilan ja periaatteet edistää ja tukea liikuntaa suomalaisessa yhteiskunnassa

eräs huomioitava seikka on se että muutosten luonne voi olla hyvin erilainen eri toimialoilla ja uudenlaisia osaamistarpeita syntyy hyvinkin äkkiä muun muassa näiden teollisuuden rakennemuutosten saattamina ja niin edelleen

muutoksen tarkoituksena on vauhdittaa ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistamista ja toiminnan laadun parantamista ja nyt todellakin käsittelyssä on uudistuksen ensimmäinen vaihe toimilupien rahoitusmallien osalta ja sitten toisessa vaiheessa on tarkoitus kokonaisrahoituksen osuutta käsitellä sekä myös ammattikorkeakoulujen muuttamista itsenäisiksi oikeushenkilöiksi

lupamenettelyjen yksinkertaistaminen ja harmonisoiminen euroopan unionin alueella parantaa puolustusteollisuutemme toimintaedellytyksiä sekä lisää yleisesti eurooppalaisen puolustusteollisuuden kilpailukykyä

arvoisa puhemies

myös huoltovarmuus kasvaa

siinä mielessä tutkintorakenteen ja tutkintojen joustavuuden lisääminen mitä tässä esityksessä nimenomaan haetaan parantaa mahdollisuuksia reagoida näihin työelämän osaamistarpeisiin

julkiset liikuntapalvelut ovatkin keskeisin tekijä liikunnan tasa arvoisen ja yhdenvertaisen toteutumisen näkökulmasta ja lakiuudistuksen toivotaan omalta osaltaan vahvistavan eri väestö ja ikäryhmien mahdollisuuksia liikuntaan

puolustusvaliokunta on kuullut eri asevalmistajien arviointeja uuden direktiivin vaikutuksista ja saanut käsityksen että lainmuutoksella ei ole haitallista vaikutusta suomen aseviennille päinvastoin se yhdenmukaistaa asemaamme euroopan markkinoilla

opetus ja kulttuuriministeriön tekemistä koulutusohjelmapäätöksistä näin tässä yhteydessä luovuttaisiin ja tällä muutoksella halutaan erityisesti vahvistaa ammattikorkeakoulujen edellytyksiä suunnata omaa koulutustarjontaa nykyistä paremmin nimenomaan sen työelämätarpeiden mukaiseksi ja sitä vastaavaksi

oppilaitosmuotoisen oppimisen rinnalle on tuotava yhä vahvemmin oppisopimuskoulutus

arvoisa puhemies

tässä meillä riittää edelleen työtä

olemme myös puhuneet paljon valiokunnassa niin kuin muissakin keskusteluissa sveitsin ja saksan malleista joissa työssäoppimisen osuus on paljon vahvempi kuin meillä suomessa

näen itse että työpaikkojen ja koulupaikkojen tulisi tukea ja kannustaa liikkumaan vaikka sitten kesken koulu tai työpäivän mikä olisi ainakin kouluissa hyvinkin suotavaa

toimilupien uudistamisella saadaan nyt koottua korkeakoulut riittävän laajoiksi ja laadukkaiksi osaamisympäristöiksi ja tämä taas takaa tietenkin tasa arvoisen koulutuksen saatavuuden kaikkialla suomessa

on todella hyvä että tätä verotusasiaa nyt vihdoin hoidetaan kuntoon

me ymmärrämme myös sen että malli ei ole suoraan ehkä siirrettävissä suomeen mutta toki me voimme siitä jotakin oppia ja ottaa myös suomessa kehitettäväksi

tätä olen pohjoismaiden neuvostossa jo useaan otteeseen itsekin peräänkuuluttanut ja muun muassa norjan istunnossa viimeksi kaipasin tästä häggmanin rajaesteraportista tätä asiakohtaa esille